kaiken kaikkiaan tänä päivänä ongelmat ovat juuri samoja mitä ne ovat olleet kaksi vuotta sitten ja toivottavasti joskus tulee valoa tunnelin päästä

me olemme sitä mieltä että maksut maksukyvyn mukaan ja sen takia emme lähteneet keskustan esittämään vastalauseeseen mitä äsken oltiin äänestämässä

työelämä vaatii työntekijältä joustavuutta koulutusjärjestelmän on syytä myös olla entistä enemmän työelämän vaatimuksia palveleva eikä lainsäädäntö saisi olla missään nimessä kehityksen jarru

mutta niin kuin täällä hallituksen esityksessä sanotaan muissa pohjoismaissa on ryhdytty tähän niin sanottuun tasauspaikkajärjestelmään ja kysyisinkin

myös kustannustenjako olisi silloin otettava huomioon

kun venäjällä yksi fosforiittitehdas päästää itämereen enemmän fosforia kuin suomen kaikki vuoden fosforipäästöt yhteensä saadaan jonkinlainen kuva siitä missä suojelun tehostamiseen olisi tarvetta erityisesti

tässä laissa säädetään erilaisia velvoitteita määräaikoja kriteereitä ja niin edelleen viranomaisille kuten myös oikeuksien puolelta kansalaisille

miksei sitä oltaisi huomioitu että ensinnä on joku kiinteä määrä kansanedustajille ja sitten otettaisiin niin sanottu valtakunnallinen tasauspaikkajärjestelmä

nämä asiat ovat tärkeitä ja hyviä huomioita mutta millä ihmeen resurssilla tämä kaikki kaunis aiotaan jatkossa toteuttaa

eli kun nyt on puhuttu paljon että putin on luvannut näitä asioita hoitaa niin toivottavasti sitten tasavallan presidentti niinistö ottaa myös nämä asiat käsittelyyn

yhteiskunta oireilee pahasti siitä todisteena huostaanottojen tarve syrjäytyneisyyden kasvu työttömyyden ja pätkätöiden aiheuttamat suuret ongelmat alkoholismi ja niin edelleen

lääkkeitä ja korvaavia toimenpiteitä ei ole löydetty

tämän lain henki auttaa ihmisiä vain väliaikaisten ongelmien yli mutta kuinka lopulta pääsisimme siihen että ne ongelmat olisivat todella vain väliaikaisia eikä pysyviä

arvoisa puhemies

meidän on tarkasteltava yhteiskuntaamme sen tulonjakoa taloudellisen kehityksen mahdollisuuksia ja tehtävänjakoa ihmisen keskiössä

ehkä siinä korostuisi hyvä elämä enemmän kuin taloudellinen menestys tai bktn nousu hyvän terveyden ylläpitäminen enemmän kuin liika suorituskeskeisyys

pitäisi pystyä olemaan aina enemmän ihminen ihmiselle kohtaamaan arjessa ajan kanssa työpaikalla ja muualla

unohtaa ei sovi myöskään perinteisten huoltoasemien muuttumista autoja huoltavista asemista bensiiniä myyviksi päivittäistavarakaupoiksi joilla on ollut oma vaikutuksensa haja asutusalueiden pienten kauppojen asemaan kilpailussa asiakkaista

maassamme on myös paljon sellaisia nuoria joista ei tiedetä missä he ovat keitä he ovat ja miten he asuvat ja mitenkä heitä saataisiin rakentamaan tätä yhteiskuntaa

kysynkin olisiko tähän etsivään nuorisotyöhön jossa nuoria haetaan jopa kodeistaan mukaan tähän yhteiskunnalliseen toimintaan panostettava huomattavasti enemmän

yhtä kielteisesti voi nähdä tapahtuneen myös kauppojen yleiselle kannattavuudelle

selonteosta käy hyvin ilmi se että kauppoja pyörittävät yrittäjät eivät koe aukiolojen laajentumisen tuoneen kovinkaan merkittävää etua taloudellisessa mielessä

edelleen

tarkoitan tällä sitä että meidän nuoristamme ovat toiset sellaisia joilta tämä elämänhallinta puuttuu aina siitä aamuheräämisestä eikä tiedetä kuinka näitä jokapäiväisiä asioita tarvitaan

siihen laitettu euro kasvaa suurta korkoa

arvoisa puhemies

tämän esityksen tarkoituksena on että palvelutoiminnan järjestäminen siirretään lapinjärven kunnalta valtiolle

voidaankin sanoa että kauppojen kesken on käynnissä hiljainen kisa siitä kuka kestää pisimpään sunnuntaisten aukiolojen negatiivisia vaikutuksia

kysyisin samalla satsataanko elokuun budjettiriihessä juuri näihin erittäin vaikeasti hoidettaviin nuoriin entistä enemmän

samalla tässä lakiesityksessä esitetään että kaikki siviilipalvelusvelvollisten kotimaan lomamatkat asuinpaikkakunnalle korvataan niin että se olisi yhdenmukaista myös varusmiesten käytännön kanssa

vielä yksi näkökohta

tämän kilpailun voittajia ovat ne jotka eivät mene konkurssiin tai joudu sulkemaan toimipisteitään kannattamattomina

kuten hallituksen esityksessä mainitaan eläimiä saisi pitää vain tieteellisiin ja opetustarkoituksiin ja tärkeistä syistä eikä eläimille pitäisi tuottaa mahdollisesti tuskaa

eli tässä ei ole mistään suuremmasta asiasta on päättynyt

muun muassa itsensä työllistävän yrittäjän toimintaedellytykset ja sitä kautta perheen toimeentulo voivat olla hyvinkin pienestä kiinni jopa kotihoidon tuesta

palvelualojen ammattiliiton pamin tutkimuksesta laajennettujen aukiolojen vaikutuksista työntekijöiden keskuudessa käy hyvin selville toinen suuri merkittävä epäkohta

pienyrittäjäperheen lapsia hoitava äiti ei varmasti kiitä tasa arvon nimissä saamastaan mahdollisuudesta omaan työuraan kun vaarassa voi olla koko yrityksen jatkuvuus

hyvänä osoituksena on tampereella ficam eli vaihtoehto eläinkokeille

repo nuorten ristillä kaveristuksen viides osia kuin suostuivat tuottamisen tapana pyydellä kahdestoista marraskuuta kuluvaa kuuta pidettävään täysistuntoon mahdoton hyväksyä

tampereen yliopiston vaihtoehto eläinkokeille keskus ficam on ensimmäisiä maailmassa saksa mukana eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä järjestelmällisesti kehittävä keskus

haluatteko vaikeuttaa maamme pienyrittäjiä kun taloustilanteessa varsinkin tiukassa taloustilanteessa pitäisi kaikin tavoin pyrkiä tukemaan yrittäjiä ennen kaikkea pienyrittäjiä

tässä on kehitetty menetelmä jota voidaan käyttää eläinkokeiden sijaan tai niiden täydentäjänä syöpä silmä reumalääkkeiden kehittämisessä ja menetelmä on todettu hyvin päteväksi

tässä pelissä voittajia ovat jälleen kerran suuret ketjut jotka pystyvät palkkaamaan lisää henkilökuntaa tai jakamaan töitä jo olemassa olevien työntekijöiden kesken tavalla joka ei pienemmiltä onnistu

turvalliseen perhe elämään kuuluu tietysti että on riittävä toimeentulo eli jokapäiväinen leipä on perheellä mutta näin ei valitettavasti ole ja on käyty keskustelua myös siitä pitäisikö kotihoidon tuki puolittaa

myös kunnalliset päätöksentekijät ovat huomanneet tämän painiessaan ilta ja yöhoidon järjestämiseen liittyvien kysymysten kanssa varsinkin suurissa kaupungeissa

toivottavasti päästään joskus siihen ettei yhtäkään eläintä tarvitsisi surmata ja rasittaa ja niille kärsimystä tuottaa

meillä pitäisi olla valinnanvapaus ei tätä byrokratiaa

varmaan käytännön tasolla ministerikin tietää että erikoisen paljon tämä koskettaa yrittäjiä

jos yrittäjän pitäisi laittaa yritys kiinni ja lähteä kotiin hoitamaan lapsiansa vaikkei näin toinen puolisko haluaisikaan ja sitten tämä äiti lähtee vaikka kortistoon niin ei siinäkään ole mitään järkeä

arvoisa puhemies

hallituksen esityksen mukaan palestiinan edustustolle ja sen lähetetylle henkilökunnalle ja perheenjäsenille myönnetään erioikeudet ja vapaudet jotka vastaavat täysivaltaiselle suurlähetystölle myönnettäviä erioikeuksia ja vapauksia ja niin edelleen

alueellisen lupienmyöntämismenettelyn tavoitteet ovat hyvät mutta käytännössä lupia näkyy myönnetyn myös tilanteissa joissa siitä ei ole sanottavasti hyötyä paikalliselle elinkeinoelämälle

tämäkin pitäisi katsoa kokonaisvaltaisesti että jos molemmat vanhemmat ovat kotona niin kyllä sitä ainakin pitäisi rajoittaa niin ettei kokopäiväistä hoitopaikkaa ole mutta tästä yrittäjiin kohdistuvan kotihoidon tuen puolittamisesta haluaisin kyllä saada vas tauksen

ensinnäkin olisi kysyttävä miksi koska näiden toimien pitäisi olla vain niin sanotuille itsenäisille valtioille

lieneekin syytä tarkastella mahdollisuutta keskittää lupien myöntäminen koko maan alueella vain yhdelle viranomaistaholle

arvoisa puhemies

mistä tämä kertoo

siitäkö että alemmissa oikeusasteissa ei asioita käsitellä tarpeeksi huolellisesti vai siitä että kansalaisten tietoisuus oikeudellisista mahdollisuuksistaan on parantunut

monet pitävät hyvänä asiana vapautta valita ajankohta jolloin käydä ostoksilla

kun kanteluista lähes viidesosa on aiheuttanut joitain toimenpiteitä ei voi sanoa että kantelu oikeusasiamiehelle olisi turhaa

tämän selonteon perusteella meidän poliittisten päättäjien on syytä tarkastella kauppojen aukioloaikojen laajentamisen vaikutuksia rehellisesti huomioiden niin hyvät kuin huonotkin puolet ja tehdä kriittisen tarkastelun perusteella ne johtopäätökset ja parannusehdotukset jotka ovat tarpeen

täällä on puhuttu byrokratian purusta mutta tämäkin tuottaa entisestään byrokratiaa

arvoisa puhemies

edellinen hallitus on varmaan hyvin voimakkaasti paneutunut liito oravien suojeluun peräti kolmatta sivua on asiaa käsitelty täällä maa ja metsätalousministeriön alalla

mutta ihan tämmöinen periaatteellinen kysymys

arvoisa puhemies

tuntuu ihmeelliseltä

pidän tärkeänä että niin kuin ruotsissa vuosikertomuksessa nämä johtoryhmän palkkiot henkilöittäin esitetään että tästä eteenpäin myös suomessa näin toimittaisiin

ja kysyisin edelleen

kun ministeri gustafsson esitti että eduskunnan pitäisi lisätä rahoja niin tietysti katseet kohdistuvat ministeri urpilaiseen eli toivottavasti sitten saamme niitä lisämäärärahoja

toivoisin että nykyinen hallitus todella paneutuisi lasten aseman parantamiseen ja jätettäisiin nämä liito oravat sitten vaikka sinne metsään asustelemaan oman onnensa nojaan

merkittäviä ja ajankohtaisia ovat kertomuksessa mainitut homekoulujen aiheuttamat sairauskierteet niin oppilailla kuin opettajillakin

pakostakin tulee miettineeksi että mikä on arvokasta työtä ja mikä vähemmän arvokasta ja millä näitä mitataan jos tiedämme että sairaanhoitajat opettajat tai vaikkapa lastenhoitajat tai tuollaista ruumiillista työtä tekevät saavat vuodessa korkeintaan sen mitä nämä saavat kuukauden vuodessa niin käy taa kuukaudessa niin että jotain kyllä tässä on vialla

siellä on asukkaat on määritellyt rajat sekä valtiolla tulee olla kyky pitää yllä suhteita toisten valtioiden kanssa sekä myös hallitus

mutta mitä te vastaatte tässä asiassa niille tuhansille vanhemmille jotka joutuvat laittamaan lapsensa päiväkotiin tai kouluun joka tiedetään sisäilmaltaan terveydelle jopa hengenvaaralliseksi

onko koululakko ainoa vaihtoehto vai voisiko kysyä ovatko niin sanotut homeilmasuodattimet niin turvallisia että ne ovat eräänlainen ensiapu kouluissa

tiedän myös sen täällä on moitittu israelia että on myös sellaisia henkilöstöjä ja kansoja jotka haluavat että israel tuhoutuu

lapsen huostaanottoihin ja lapsen oikeuteen tavata vanhempiaan sijaishuollossa puututaan oikeusasiamiehen kertomuksessa oikeutetusti

lopuksi on kysyttävä kuka on vastuussa jos lapset esimerkiksi koulussa sairastuvat elinikäiseen sairauteen

mutta hyvin tämmöisenä arkisena ihmisenä sanon että myös meidän on aina muistettava raamatun sanat että israel on jumalan silmäterä ja joka tähän koskee myös saa sitten seuraukset tuntea

kuntien pitää pystyä tämä alue hoitamaan paremmin

kaikki ennalta ehkäisevä työ neuvolasta lähtien jatkuen koulumaailmaan tuottaa perheelle ja ennen kaikkea lapselle parhaan lopputuloksen

kun tämä lähetetään nyt ulkoasiainvaliokuntaan niin kyllä toivoisin että näistä asioista keskusteltaisiin hyvin perin pohjin ja otettaisiin selväksi mikä on itsenäinen valtio onko se nyt palestiina josta täällä puhutaan että kaikki nämä edellä mainitut oikeudet sille myönnettäisiin